näillä ratkaisuilla ollaan paitsi tuottajien niin myös kuluttajien hintapaineita nostamassa ja myöskin elintarvikkeiden omavaraisuutta vaarantamassa sanottakoon myös että myös ruuan terveellisyyttä

onhan tässä nyt todella uskomaton tilanne ja ei ole ihme että turvallisuusviranomaiset ja terveydenhuoltoalan ihmiset ovat ottaneet vahvasti myönteisesti kantaa antaneet palautetta

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien vastalauseessa kerrataan tämän vaalikauden talous ja työllisyyspolitiikan ratkaisuja ja erityisesti sitä mitenkä tämä hallitus yllättyi talouden kriisistä ja mitenkä sen mainostamat elvytystoimet ovat olleet käytännössä tehottomia

olen myös hämmästynyt siitä että tässä asiassa ei ole käytetty infektiolääkäreiden ja monien ammattilaisten antamaa palautetta sosiaali ja terveysvaliokunnassakaan

kenttäpalaute on ollut sen jälkeen sama minkä sosialidemokraatit viime kaudella vakavasti toivat täällä esille että työsuojeluhallinnon ynnä muuta

tuomiojan arvioon että tämä asia olisi kestänyt kyllä asiallisemman vielä pidemmän pohdinnan ja syksyllä myöskin vielä loppukäsittelyt

he nimenomaan kiinnittivät huomiota kalliiden infektiosairauk sien hoidon terveydenhuollolle aiheuttamiin kustannuksiin ja ne olisivat olleet todella hallitsematonta luokkaa puhumattakaan siis siitä että lakiesitys olisi ollut niin avokätinen että se olisi luonut ilman muuta euroopan laajimman terveyspalvelujärjestelmän laittomasti maassa oleville tai laittomasti maahan pyrkiville

nyt tässä valitettavasti saattaa tulla semmoinen kuva että tämä pitää viedä pikaisessa tempossa ikään kuin keskikesän kynnyksellä läpi

halusimme pitää elintarvikkeet kadmiumvapaana

itse tässä kokonaisuudessa harmaan talouden osalta on todella nyt näinä aikoina syytä tuoda esille kaksi isoa asiaa

itse asiassa kun exitejä uloskäyntejä valtiovarainministeri hakee niin samaan aikaan kuitenkin nimenomaan väestön tuloerojen ja ter veyserojen kasvu jatkuu ja kuntatalous kriisiytyy ja tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten paheneminen on ilmeistä

nyt hallitus kun lannoitehintojen paine kasvaa näin suureksi aikoo hoitaa ongelman vapauttamalla lannoitteiden tuonnin jolla tämäkin kadmiumvapaiden puhtaiden elintarvikkeiden periaate itse asiassa hallituksen hallitsemattomuuden ja valtionomistajuuden puutteen takia menetetään

nimittäin tämän varjossa on sitten tehty kyllä historiallinen virhe

nyt olisi ollut todella oikea hetki panostaa koulutukseen infraan ja kasvun perustekijöihin yhteiskunnan rakenteiden toimivuuteen ja myös kilpailukyvyn parantamiseen

myöskin valiokunnan tulkintaa syöpähoidoista lyhytkestoisina hoitoina on asiantuntijoiden taholta pidetty uskomattomana linjauksena

minä uskon että juuri tämä edustaja tolvasenkin mainitsema hallituksen aktiivisuus on laajemminkin hyvä käynnistää ja myös tällä paineella jota me eduskunnan taholta luomme

minä toivon että tässä tilanteessa kiinnitetään huomiota todella tähän terveydenhuollon tilanteeseen sen hallintaan samalla euroopan unionin yhteiseen sisäasioiden ja maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan hallintaan

toisaalta edustaja heinonen on siinä täsmälleen oikeassa että meillä pitäisi olla selkeät järjestelmät siitä että eduskunta reagoi lainsäätäjänä kun nähdään selvästi ristiriitaisia tai hallituksen sisäisten jännitteiden takia jumiin jääviä asioita

tätä tarvitaan perinteisten ratkaisujen ohella myöskin yrityspuolella elinkeinopolitiikan täsmätukiratkaisuissa vähän tanskan tyyliin jossa eu komission poikkeusratkaisuilla on pystytty käynnistyvien yritysten riskirahoitusta parantamaan

nyt nimenomaan järjestäytynyt rikollisuus ulottaa toimintaansa entistä enemmän rakennusteollisuuden ja kuljetusalan puolelle ja tämä on se sisäisen turvallisuuden kannalta erittäin vaarallinen asia

esityksessä jos se olisi täällä viety läpi suomesta olisi tehty eun palvelujen kärkitarjoaja laittoman maahanmuuton ja paperittomien terveyspalveluissa

maa ja metsätalousvaliokunta teki aikoinaan teijon kansallispuistoa koskevia ratkaisuja muun muassa edustaja roosin aloitteen käsittelyyn ottamalla kutsumalla molemmat ministerit paikalle ja siitä tehtiin laki

erityisesti nuorten syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa pitää nyt sanoista siirtyä jo tekoihin

eun vapaan liikkuvuuden hyväksyttävyys ja myös maahanmuuton ja turvapaikkapolitiikan hyväksyttävyys hyvät ystävät edellyttää että sitä ei käytetä väärin ja laittoman maahanmuuton ja pimeän työn torjuntaa tehostetaan

suomen avointen sähkömarkkinoiden toimivuudelle asetetut tavoitteet kuten täällä nyt valiokuntakäsittelyssä on hyvin ollut esillä ovat sähkön saatavuuden turvaaminen sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena riittävän omavaraisuuden turvaaminen ja ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä

sosialidemokraatit toistavat jälleen tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi ja köyhyyden poistamiseksi myös lisämäärärahaa työmarkkinatuen korottamiseen luopumista puolison ja vanhempien tulojen huomioon ottamisesta työmarkkinatuessa sekä työttömyysturvan lapsikorotusten parantamista

työttömien lapsiperheiden tilanne on pahin myöskin tulevaisuuteen liittyvä aikapommi jos me emme nyt sitä asiaa tosissamme ota

mikäli suomen halutaan olevan sähkön hankinnan suhteen omavarainen kuten maa ja metsätalousvaliokuntakin lausunnossaan ilmaisee niin kyllä uutta sähköntuotantoa tarvitaan ydinvoimana ja niin että edistetään ilmasto ja energiapolitiikalla tuulivoimaa ja biopohjaista sähkön hankintaa ja myöskin lämmön ja sähkön yhteistuotantoa tulee edistää

omavaraisuuden ja sähkön saatavuuden turvaaminen on tärkeä lähtökohta meidän taloutemme ja elinkeinopolitiikkamme näkökulmasta

erikoissairaanhoidossa pelivaraa ja paikkoja ei ole kuntatalouden välillisen kiristymisen myötä ja kunnat pyrkivät myöskin vähentämään lähetteitään

näistä paljon vaietaan ja nimenomaan kun ajatellaan työntekijää joka ilman papereita on tullut maahan niin ei työorjuutta ja ihmiskauppaa tarvitse tämän maan rajojen ulkopuolelta lähteä hakemaan

tässä on syntymässä aivan selvästi kuntien eriarvoistumista mutta myöskin ihmisten eriarvoistumista

tiedän tämän suosituksen mutta haluan nyt käyttää tämän ainoan puheenvuoroni alusta loppuun

toinen vakava asia on juuri tähän turvallisuuteen liittyvänä kysymyksenä sitten se kuten täällä edellinen puhuja totesi että kun olkiluodon kaltaisen työmaan osalta on syytä epäillä esimerkiksi työvoiman koulutusta tai alkuperää ja kun tämäntyyppisiä turvallisuushankkeita saattavat olla rakentamassa tahot joiden pätevyys voidaan asettaa kyseenalaiseksi tai työntekijöiden alihankintaketjussa mukana olevien työntekijöiden ammattitaito ja mahdollinen kytkeytyminen vielä harmaan talouden tai pimeän ulkomaisen työvoiman välittämiseen me olemme erittäin vakavan asian kanssa tekemisissä

jo sydänliiton viimeisissä selvityksissä on tullut ilmi mitenkä varakkaammilla on enemmän pallolaajennus ja ohitusleikkauksia kuin varattomilla pienituloisilla ihmisillä että tämä näkyy jo terveyspalvelupuolella

arvoisa puhemies

haluan nimenomaan viitata edelleen sosiaali ja terveysturvan keskusliiton selvitykseen jossa oli oikeasti elävässä elämässä tarkasteltu erilaisissa tilanteissa olevien suomalaisten köyhien käytettävissä olevaa rahaa erilaisissa elämäntilanteissa

mutta se mihin nyt pitää tietysti paneutua on kasvu äsken kuvatulla tavalla harmaan talouden torjunta

haluan nyt nimenomaan sanoa että jos ihmisestä työorjuudesta ja ihmiskaupan torjunnasta välitetään pitää katsoa muutakin kuin sitä että saako hän terveyspalveluja

ihmisen suojelu pitää myös ottaa kokonaisuuteen mukaan

tältä osin venäjän puutullien kanssa rämpiminen ja myöskin metsänhoidollisten toimenpiteiden pitkittyminen ja hidastuminen ovat vakavalla tavalla vaarantaneet tätä

on erittäin tärkeä että me tässä tilanteessa arvioimme laajasti myöskin hintapaineita ja erityisesti silloin kun kansallisilla ratkaisuilla pahimmillaan olemme vaikeuttamassa tuottajien ja kuluttajien asemaa myös jatkossa

erityisesti stora enson valtio omistajaohjauksessa on nyt ehdottoman tärkeätä että osoitetaan että energiaratkaisulla varmistetaan myös meidän paperiteollisuutemme toiminta

olen hyvin pahoillani että hän ei tää on ollut meillä ei ole minun mielestäni huolimatta siitä että voimavaroja on yritetty lisätä ja painopistettä lisätä viranomaisten keskinäinen yhteistyö riittävää verottajan poliisin työsuojelun ynnä muuta

julkisen talouden alijäämää joudutaan jatkossa leikkaamaan myöskin menojen uudelleenpriorisoinnilla ja menojen pysäyttämisellä

mikäli paperiteollisuutta synkimmän globaalin suhdanteen perusteella lyhyellä kvartaaliajattelulla tuhotaan tuhotaan myös meidän hyvinvointimme ja koko meidän uusiutuvan energian tavoitteemme toteuttamisen edellytykset

mutta tässä yhteydessä on myöskin nyt katsottava minkälaisia ratkaisuja on tehty jotka tulevat nyt talven koittaessa myös heikentämään meidän talouden ja työllisyyden lähtökohtia

tältä osin kyllä minulle kaiken nähneenä oli erittäin vakava herätys viime vuonna se kun satakunnan rakennusliitto porista otti yhteyttä muun muassa satakunnan puolelta niistä havainnoista joita ulkomaisen pimeän työn välittämisen osalta oli esillä

sellutuotannon turvaaminen on nimenomaan se tärkeyttää sielu sellutuotannon turvaaminen tärkeätä monessa suhteessa

huolestuttavaa on se ministeri thors että minä en muista että te olisitte paitsi puhunut niin tehnyt mitään konkreettista laittoman maahanmuuton ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön poistamiseksi

metsäteollisuuden energia ja kehittämisote mahdollistaa sitten myös uudet tuotteet biopolttoaineet ja monet muut sovellutukset kemikaalit nanosellujohdannaiset terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja uudet puutuoteratkaisut

satakunnan rakennusliitto oli porin poliisilaitokselle tehnyt näistä myöskin konkreettisia tutkimuspyyntöjä liitteenä ulkomaisten työntekijöiden itsensä antamat todistukset

tämä on se vakava kysymys

mitä tulee näihin taloudellisiin vaikutuksiin niin kyllä hallituksen esityksessä pitää olla ministerin valmistelusta ja hallituksen valmistelusta nähtävillä se kehitys ja sen seuraukset turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien kotouttamispaineiden ulkomaalais ja maahanmuutto viranomaisten vastaanottokeskusten kannalta

kävin satakunnan rakennusliiton edustajien kanssa tapaamassa oikeuskansleri jonkkaa viime syksynä näiden asioiden tiimoilta ja rakennusliitto teki oikeuskanslerille muutamista käynnistämättömistä tutkimuspyynnöistä selvityspyynnön

viime syksynä ja jo viime kesän keskustelussa sosialidemokraatit varoittivat voimakkaasti heikkenevästä suhdanteesta joka iskee suomeen muita maita voimakkaammin nimenomaan vientiteollisuusriippuvaisuutemme vuoksi

yliopistojen perusrahoituksen heikentäminen on kyllä surullisinta alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn kasvun kannalta

kyllä näissä kemera ja muissa metsien tukijärjestelyissä esimerkiksi koivukuidun osalta ovat vielä säätelemättä läpimittaan ja muuhun raaka aineen käyttöön liittyvät kysymykset

joulukuussa valtiovarainvaliokunnassa minä peräsin teiltä tämän vuoden budjetin käsittelyssä joulukuussa mutta te ette osannut vastata ettekä kertoa tähän asiaan mitään

tämä lienee julkinen asiakirja ja tämä ei niin kuin ei valitettavasti myöskään näihin tapauksiin liittyvä kirjallinen kysymykseni ministeri holmlundille ja vaalien alla ministeri holmlundin niihin antama todella pintoja silotteleva vastaus ansainnut yhtään palstamillimetriä tämän maan mediassa

me esitimme jo viime keväänä muun muassa lisäbudjetteja joilla olisi nimenomaan tähän tilanteeseen haettu vastausta

tältä osin kyllä myöskin tarvitaan vielä tarkempia esityksiä

nyt on aika nopeasti vedätetty hallituksen sisällä tämmöinen poliittinen ratkaisu johon on paketoitu kaksi ydinvoimalaa ja bioenergian sinänsä tärkeät edistämiset mutta esimerkiksi näitä raaka aineisiin liittyviä asioita ja metsätukien ja tukijärjestelmien toimivuutta ja soveltamista ei ollut kyllä loppuun saakka mietitty vielä

viime kesän keskustelut siirtyivät nyt tähän syksyyn ja myöskin aikaisemman syksyn lisäbudjettipanostukset ilmenivät vasta viime kevään ratkaisuissa

mutta on vakavalla tavalla nyt painettava päälle että nämä hallituksen muutaman miljoonan euron panostukset kanavoidaan oikealla tavalla viranomaistoimintaan ja että oikeasti tunnistetaan myös sisäiseen turvallisuuteen liittyviä uhkia pimeän ulkomaisen työvoiman käytön osalta plus nämä ihmisoikeus ja työorjuuskysymykset

tässä tilanteessa pahinta on juuri se että velanotosta huolimatta elvyttävää vaikutusta ei näy julkisen talouden leikkausten ja julkisen työllisyyden heikkenemisen vuoksi

näissä valiokunnan lausumaehdotuksissa kiinnittää kyllä kriittistä huomiota siihen että fennovoiman osalta ydinpolttoaineen loppusijoituksen osalta on vielä kysymys auki

sitten myöskään suomalaisen työvoiman osaamisen ja yrityskentän suomalaisuuden varmistamisen osalta valiokunta ei ole kyllä lausumassaan esittänyt työasiainvaliokunnan muotoilemaa ehdotonta tiukkaa työnantajia sitouttavaa muotoa

tämä näkyy muun muassa kaavamaisena tuottavuusohjelman käyttönä on kyse sitten tullista poliisista rajasta tai muun muassa työsuojelutarkastuksesta joka sektorilla

me vetosimme viime syksynä verolakien käsittelyssä että hallituksen on pysähdyttävä nyt omien arvojensa kanssa tämän todellisuuden eteen pahenevan nuorisotyöttömyyden ja massairtisanomisten tilanteessa

tältä osin olisi ehdottomasti ollut syytä mainita millä tavalla tämä harmaan talouden ja ulkomaisen laittoman työvoiman valvonta myös näiltä osin estetään jatkossa paremmin

ensinnäkin tässä lisäbudjetissa tietysti aika rajallisella tavalla reagoidaan mutta pyritään reagoimaan nimenomaan vakavimpaan asiaan eli talouden ja työllisyyden perustaan

mutta puhemies kuten sanottu tältä osin me tarvitsemme ydinvoimaa myöskin perusvoiman turvaamiseen mutta kyllä myöskin tässä esityksessä on vielä kohtia jotka vaativat tarkempaa jatkovalmistelua

nyt tarvitaan täsmätoimia telakkateollisuuden ohella muunkin perusteollisuuden selviytymiseen

minusta tämä on nyt vähän ikävä loppu kun edustaja tolvanen ei uskokaan oman aloitteensa olevan vakava lainmuutos tarkoituksellinen valtiopäiväteko

tältä osin aikaisemmin edustaja sasin käyttämään puheenvuoroon on kyllä huomautettava että tarvittaisiin todella täsmätoimia teollisuuteen ei niinkään tällaisia vaikuttamattomia valtiontalouden kestävyyden kannalta kyseenalaisia hehtaaripyssyjä niin kuin oli tämä yhteisöveroalennus ilman että sillä luotiin vakautta työmarkkinaratkaisua ja perustaa

nyt tämä teidän hätäkeskusjärjestelmän aluejaon ja koko tämän järjestelmän alasajonne vaarantaa vakavalla tavalla turvallisuusrakenteet sen toimintakyvyn läheisyysperiaatteen ja muiden alueellisten turvallisuusviranomaisten yhteistyön kokonaisuuden

sosialidemokraatit esittivät tämän takia kesäkuussa kehysasian yhteydessä kehyspäätöksen yhteydessä että hätäkeskusuudistus on pysäytettävä

toinen virhehän oli valtiovarainministeri kataisen toimesta edellisellä kaudella luotu kelan työnantajamaksun poisto ohi hallitusohjelman

on totta että hävisimme tämän äänestyksen täällä salissa kesäkuussa mutta kyllä teidän täytyy turvalli suudesta vastaavana ministerinä nähdä mihin teidän ratkaisunne joka on puhtaasti poliittinen ja huonosti valmisteltu on johtamassa

itse asiassa valiokunta ottamalla asian käsittelyyn nimenomaan pyytää myöskin siihen liittyen eri tahoja asiantuntijoita ministeriön erikoisasiantuntijoita ja lainsäädäntöneuvoksia kuultaviksi ja omalla valmistelukoneellaan myöskin sitten katsoo onko joltain osin muutettavaa

nyt tämä nähdään perusetuuksien käsittelytilanteessa ja osin leikkauksissakin ja se on omalta osaltaan myöskin valtiontalouden toimintakykyä häiritsemässä

tätä kautta hoidetaan samalla tavalla väärällä tavalla maksumiehet tälle tilanteelle

totta kai myöskin eurokriisiin edellisellä kaudella mennyt kreikka ja edelleen eurokriisissä oleva uhka nimenomaan velkojen yhteisvastuukehityksestä hivuttamisesta muodostavat vakavan uhan

tässä ollaan puuttumassa selkeään tiettyyn epäkohtaan ja sitä voidaan toki tarkastella näin aloitteenkin kautta

tehän yrititte myöskin yritysten ja metsäomistuksen maatilojen perintöverovapauden saada aikaiseksi mutta siitä joutui tämän talon perustuslakivaliokunta toteamaan että se on suomen perustuslain vastaista

mutta pidän kyllä myöskin luontevana kun tämä on niin iso kokonaisuus yleensä meidän oikeuskäytännössämme ja rikosoikeuden tuomiopuolella että se vaatii ministeriön laajempaakin valmistelua ja siihen tämä aloite toivottavasti hallituspuolueiden puolella lisää paineita

sen takia suomen kansallinen selviytyminen edellyttää kyllä selkeästi sille tielle pisteen laittamista että suomi millään tavalla osallistuu euron eteläisten valtioiden velkojen kantoon

mutta niin kuin sanottu meillä on tehty valtiontaloutta koskevia erittäin isoja suoraan sanoen omistajia tukevia ratkaisuja ei niinkään täsmätyöllisyysvaikutteisia ratkaisuja

tältä osin tarvitaan pikaisesti kaikkia toimijoita pöytään ja sitä että ei heikennetä suomen kilpailuasemaa muihin maihin verrattuna esimerkiksi kohtuuttomilla energiaveroilla joita hallitus on suunnittelemassa metsäteollisuuden maksettavaksi

nyt tarvitaan näitä telakkateollisuuden kaltaisia asioita mutta on myöskin panostettava kuten valtiovarainministeri urpilainen tänään aivan oikein totesi metsäteollisuuden toimintaedellytyksiin laajemmin

arvoisa puhemies

jätevero laajenee tässä koskemaan kaatopaikalle toimitettavia jätteitä joiden hyötykäyttö olisi teknisesti ja ympäristönäkökohdilta mahdollista

edustaja rantakankaalle on todettava että säätytalolla hallitusohjelman teossa oli vahva myös itä ja pohjois suomen alueellinen näkökulma niin liikenteen maa ja metsätalousministeriön kuin monen muunkin pääluokan teossa

kyllä ne ovat edelleen voimissaan ja me kiinnitämme huomiota edelleen siihen että finanssivalvonnan voimavaroja määrällisesti ja laadullisesti on vahvistettava

määrällisesti suurimpia verollisia ovat tietysti yhdyskuntajätteen lisäksi rauta ja terästeollisuuden ja metsäteollisuuden sekä rakentamisen jätteet

itse asiassa edustaja rantakankaalta olisin odottanutkin muutaman kommentin siihen muutokseen siihen olennaiseen lähestymistavan muutokseen mitä maatalouspolitiikkaan muun muassa halutaan tehdä

tästä valtiovarainvaliokunnan sinänsä yksimielisestä huolesta ei ole kuitenkaan riittävästi johdettu toimenpiteitä valtiovarainministeriön puolella niin että finanssivalvonnalla olisi niitä riittävästi

vihreät hyvin useasti unohtavat puhua uusiutuvasta energiasta kun puhutaan että sellutehtaat ovat meidän parhaita vihreitä energiantuotantolaitoksia

halutaan ottaa oikeasti esille työvaltaisen maatalouden kotieläintuottajien nuorten ja tilojaan kehittävien näkökulma lisämaan saannissa ynnä muuta

herra puhemies

se vaatii energiapuolella energiahinnan kilpailukykyisyyttä logistiikka kuljetustukijärjestelyjä että pitkien etäisyyksien asiat kompensoidaan ja rikkidirektiivi joka oli edellisen hallituksen aikana uskomatonta edunvalvonnan laiminlyöntiä liikenne ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön toimesta oli sellainen polvilumpioon ampuminen omaan polvilumpioon ampuminen että meillä tulee olemaan todella vaikeuksia varmistaa suomen teollisuuden kilpailukyky kuljetusten osalta

nyt on momentum on pakko tehdä palvelurakenteiden muutoksia jotta me selviämme ja pystymme tarjoamaan ihmisille esimerkiksi pääsyn sairautensa edellyttämälle hoidon tasolle